heinäluoma esitti että oltaisiin siirtymässä tasaveron suuntaan ja pienituloisia on verotuksella rokotettu

lausunnossa on omaksuttu kaikkiaan tulkinta jonka mukaan lopulliseksi jääneen seuraamusmaksun tulee estää samaa tekoa koskevan rikossyytteen tuomioistuinkäsittelyn käynnistyminen tai keskeyttää se

mutta kuitenkin tosiasiat osoittavat sen että veronkevennyslinja on ollut pienituloisia suosiva ruuan arvonlisävero on kohdentunut ennen kaikkea pienituloisille ja ainoa aktiivinen toimenpide minkä tämä hallitus on tehnyt mitä tulee verotuksen progressioon on se että on korotettu kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä niin kuin tehdään ensi vuonnakin

yhtään yliopistoa ei pakoteta ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen eikä sen hankkiminen ole mistään pois

tätä verovapauden poistoa on perusteltu hallituksen esityksessä tavoitteella laajentaa veropohjaa yritystukia karsimalla

perustuslakivaliokunta on kuitenkin todennut että sääntelyratkaisun voidaan katsoa menevän osin pidemmällekin kuin ihmisoikeusvelvoitteet tällä hetkellä ehdottomasti vaativat ja on päätynyt lopullisessa arviossaan siihen että tämä esitetty laki helposti täyttää nuo sopimusten velvoitteet

valtion perusrahoitusta nykyinen hallitus on korottanut edeltäjäänsä enemmän ja valtion rahoitus muodostaa edelleen pohjan yliopistojen rahoitukselle

jos kriminaalipolitiikkamme on sellaista että rikoksia ei kyetä ennalta estämään pitäisi ainakin rikoksen uhrien tuen olla asianmukaista

mitä sitten tulee maksuttomaan opetukseen koulutukseen niin arvoisat vasemmiston edustajat on kiveen kirjoitettu perusfundamentti että suomalaisille korkeakouluopiskelijoille opiskelu on maksutonta

rikoksen uhrien asemaa auttavien järjestöjen rahoitukseen on täällä eduskunnassa kiinnitetty huomiota ja varoja on lisätty muun muassa monika naisille ja rikosuhripäivystykselle

valtiovarainvaliokunta on ottanut tähän esitykseen lähtökohtaisesti positiivisen kannan

ala on myös yleisesti ottaen sangen tappiollinen joten verovapauden poisto pienentäisi pääasiassa vain tuotantoyhtiöille vahvistettuja tappioita

onko oikeusministerillä valmiutta vakinaistaa rikosuhripäivystyksen rahoitus ja tarvittaessa taata toiminta valtion toimin kuten euroopan neuvostokin on suositellut

viime kesänä korkein oikeus otti niin ikään tähän problematiikkaan kantaa ja totesi että määrätty veron tai tullinkorotus sulkee jo itsessään mahdollisuuden saattaa asia rikosoikeudelliseen käsittelyyn olipa kysymys millaisesta veropetoksesta tahansa

tässä valiokunnan mietinnössä perustelut ovat sinänsä yksimielisiä mutta sitten näihin yksityiskohtiin ja asteikkoihin ynnä muihin esitetään lukuisa joukko vastalauseita

tämän ehdotetun sääntelyn keskeinen keino on mahdollisuus olla määräämättä veron tai tullinkorotusta verotuspäätöksen yhteydessä ja määrätä se erillisellä päätöksellä vuoden määräajassa

näin erityislaki takaisi toimivaltaiselle viranomaiselle harkinta ajan jonka kuluessa se voi arvioida tuleeko sanktio määrätä hallinnollisena korotuksena vai onko tapauksesta tehtävä rikosilmoitus

juuri tämä on muodostunut ongelmaksi ne bis in idem kiellon kannalta

sanottakoon että tässä uudessa menettelyssä kun tätä harkintavaltaa viranomaisten toimintaan lisätään se edellyttää myös lisääntyvää viranomaisyhteistyötä ja tätä yhteistyötä on välttämätöntä edelleen kehittää

arvoisa puhemies

kun kuuntelin ed

laukkasen puheenvuoroa etyjistä en voinut olla ajattelematta onko etyjin parlamentaarisella valtuuskunnalla jonka jäseniä olemme sellaista merkitystä että se on paikkansa lunastanut

jatkossakin veron tai tullinkorotus tulee olemaan pääsääntö mutta niissä tapauksissa joissa päädytään siihen että veron tai tullinkorotus ei ole riittävä asia saatetaan tuomioistuimeen

samalla se poistaa sen sattumanvaraisuuden joka on heijastunut nykyiseen käytäntöön ja jossa kiellon sovellettavuuden kannalta on ollut ratkaisevaa missä vaiheessa veron tai tullinkorotus on tullut lopulliseksi

laukkasen kanssa fortumista käsin olemme viimein onnistuneet saamaan vireille prosessin jonka myötä fortumin hallintoneuvosto lakkaa mutta en tässä vaiheessa ainakaan ole valmis esittämään samanlaista kehitystä parlamentaarisessa valtuuskunnassa sillä sille varmasti oma paikkansa on

nyt kun kielto kaksoisrangaistavuudesta ulotetaan ehdottomana myös samanaikaisesti vireillä oleviin menettelyihin sanktion lopullisuudella ei enää ole merkitystä

luonnollisesti tuollainen kommentti jonka puheenjohtaja katainen on esittänyt koskee sellaisia tilanteita kuten käännetty arvonlisävero jossa on se riski me emme vielä tiedä realisoituuko se riski että kustannukset jo tällä hetkellä rehellistä yritystoimintaa harjoittaville ovat suurempia kuin kokonaisuudessa saatava hyöty

todetaan että tämä esitys on käsitelty valtiovarainvaliokunnan verojaostossa ja valtiovarainvaliokunnassa ja se on saanut siellä yksimielisen hyväksynnän

moni tarkastustoimenpide on aivan samanlainen

mikäli yrittäjille kohdistetaan kohtuuttomia vaatimuksia esimerkiksi tositteiden selvittämiseen tai toimittamiseen on se riski että kokonaisuudessa aiheutetut kustannukset ovat saavutettuja tuloksia heikompia

tässä mietinnössä on otettu kantaa myös yksityiskohtiin jotka liittyvät poikkeussääntöön asian uudelleen tutkinnasta ja mahdollisuuteen luopua toimenpiteistä prosessin aikana ja ehdotetun ankara että myös muihin laissa ehdotettuun ankaroittamisperusteeseen rikoslaissa ja kysymykseen lain voimaantulosta

tuossa seminaaritilaisuudessa oli mukana tuolloin myös irlannin valtiovarainministeri brian lenihan ja esitykseni sai vahvaa vastakaikua

tästä lienee kyse ja tästä varmasti kaikki olemme samaa mieltä mutta tämä ei poista millään tavalla suhtautumista siihen että kaikin tavoin on harmaata taloutta kitkettävä

ilmeisesti voi sanoa että ikävä kyllä euroopan ja maailman talous näytti siinä kohtaa nopeasti lähtevän kasvuun eikä tuo paine silloin yltänyt siihen että stressitestit olisivat olleet riittävän tiukkoja ja nyt olemme siinä missä olemme

tässä vaiheessa totean toimenpiteistä luopumisen osalta ja siihen liittyen että valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös niin sanottuun tehokkaan katumisen mahdollisuuteen verotuksessa

mutta kaiken kaikkiaan kyllä etyjin parlamentaarisellakin valtuuskunnalla tietty roolinsa on ja joskus niitä puheita kannattaisi tietysti laajemmallakin tasolla seurata

kysymys on järjestelmästä jota on käytetty ja käytetään yhä yleisesti veroparatiisijärjestelyistä aiheutuvien verovuotojen torjunnassa

tässä ajatuksena on kannustaa verovelvollisia ilmoittamaan salassa pidetyt ulkomaiset sijoitukset verottajalle ja palauttamaan niistä saadut tulot verotuksen piiriin

vastikkeeksi tarjotaan yleensä tavallista lievempiä sanktioita siis eurooppalaisella tasolla esimerkiksi vapautusta veronkorotuksesta tai mahdollisuutta välttyä rikossyytteiltä

edellytyksenä on kuitenkin tietenkin se että ilmoitus tapahtuu oma aloitteisesti ja ennen kuin verottaja on ryhtynyt selvittämään asiaa

kysymys ei saa olla myöskään rikollisella toiminnalla hankituista varoista

arvoisa puhemies

lain lähtökohta on ollut rehtorien neuvoston julistus jossa vaadittiin itsenäistä oikeushenkilöasemaa taloudellisen toimintavapauden terävöittämistä terävämpiä profiileja ja monipuolisempia rahoituslähteitä

alusta lukien on kuultu asianosaisia ympäröivää yhteiskuntaa ja lausumat ovat myös vaikuttaneet

näen itse niin ja hallituksen tarkoitus on kyllä tuoda sen kaltainen esityskin että verokohtelu osuuskunnissa ja osakeyhtiöissä lähentyisi toisiaan

siksi on mielestäni käsittämätöntä että nyt kun sdpnkin lausumaa on kuunneltu on toimittu juuri niin kuin sosialidemokraatit puolueena ovat toivoneet ja hallintomalli siten järjestetty niin nyt siitä kuitenkin irtisanoudutaan

itse menettely on tarjonnut nopean ja ylivoimaisen kustannustehokkaan tavan jäljittää varoja jotka olisivat muutoin jääneet mitä todennäköisimmin edelleen piiloon

edustaja leppä oli ymmärtänyt väärin

edustaja sipilä esitti että tämä yhteisöveron alennus kompensoitaisiin osinkoverotusta kiristämällä

henkilöyhtiöiden verotukseen ei tule muutoksia mutta ansiotuloverotuksen kevennykset sen sijaan jotka eri laissa hyväksytään niiden osalta verotus toki lievenee

lopputulemana oli se että päädyttäisiin samaan verotuottoon veroneutraalisti kuin hallituksen esitys

edellä kuvattu verotuksessa sovellettava tehokkaan katumisen malli edellyttäisi siis muutoksia niin rikoslain kuin verotusmenettelylain puolella

mutta suhteessa siihen että muilla yrityksillä verotus kovasti kevenee henkilöyhtiöiden edustajat olisivat toki halunneet että heillä olisi tehty vastaava kevennys aiemman kohtalaisen verotuksen vielä parantamiseksi

ajankohta esimerkiksi määräaikaiselle kokeilulle voisi olla juuri nyt suotuisa koska paine veroparatiisisijoituksia kohtaan on kasvanut muun muassa uusien tietovaihtosopimusten myötä ja tietenkin julkisuudessakin käydyn keskustelun myötä

kyllä suomen kansaa viedään nyt kuin kuoriämpäriä keskustan ja myöskin perussuomalaisten toimesta tämän kela maksun palauttamisen osalta

sanotte yhtä samaan aikaan otatte toisaalta otatte enemmän kuin annatte

se edellyttäisi käytännössä mahdollisuutta luopua toimenpiteistä myös silloin kun salattu tulo täyttää määrällisesti törkeän veropetoksen tunnusmerkistön ja tästä valiokunta ehdottaa lausumaa

yritysverotuksen osaltahan on jo vuosia sitten päädytty saman kaltaiseen yhdenmukaistamiseen maan eri osissa

vielä totean lyhyesti tämän lain voimaantulosta että lakia esitetään tulevaksi voimaan mahdollisimman pian jo tämän vuoden puolella

perintöveron keventäminen tuolla tavalla kuin ed

virtanen äsken totesi on ollut erinomainen asia ja siitä on päässyt nauttimaan suurin osa suomalaisista joita tämä perintöverotus on koskenut

voimaantulosäännös on kirjoitettu ehkä maallikon kannalta kryptiseen muotoon mutta tarkoitus on kertoa että mikäli oikeuskäytäntö muuttuu nyt tämän tehdyn ratkaisun johdosta niin noudatetaan sitten sitä muuttuvaa oikeuskäytännössä vallitsevaa kantaa

kysyisin kun meillä kokoomuksessa on ollut pitkäaikaisena tavoitteena että perintövero poistetaan kokonaan onko tässä taloudellisessa tilanteessa tämä meidän tavoitteemme toteutettavissa lyhyellä vai pidemmällä aikavälillä

ja jotta ei jää sanomatta niin valiokunta pitää tärkeänä selvittää myös sitä voitaisiinko veron tai tullinkorotus jatkossa ottaa huomioon osana rikosprosessissa määrättävää rangaistusta

tämä on sinänsä mahdollista koska ne bis in idem kielto ei estä samassa menettelyssä määrättäviä rinnakkaisia seuraamuksia vaikka niillä olisikin rangaistuksen luonne

tämän hallituksen verolinjassa iso kuva on se että työnteon ja työllistämisen veroa kevennetään ja ympäristö ja kulutusveroja korotetaan

tämä malli oli esillä myös veronkorotuksen ja rikosoikeudellisen seuraamuksen yhteensovittamista selvitelleessä työryhmässä mutta työryhmä ei esittänyt sen käyttöönottoa erisuuntaisten näkemysten vuoksi mutta sen sijaan valtiovarainministeriö on sitä puoltanut ja se varmistaisi tavoitteen säilyttää nykyinen rangaistustaso myös jatkossa

on siis kyse kokonaisuudesta ja kun veroja työnteon veroja työllistämisen veroja suomalaisen hyvinvoinnin veroja on kevennetty on totta että fiskaalisista syistä on myös korotettava ympäristö ja kulutusveroja

gustafsson totesi aikaisemmin että hallitus on tehnyt vain pieniä parannuksia lähes kosmeettisia parannuksia lapsiperheiden asemaan

arvoisa puhemies

monimutkaisessa juridisessa kysymyksessä paljon asioita joita ei kaikkia tässä tullut käytyä läpi mutta voin myös vastata kysymyksiin jos sellaisia herää

hän totesi että hallituksen parannukset pienituloisten asemaan ovat aivan vähäisiä

tämän esityksen mielestäni merkittävin vaikutus on nimenomaan se että se kannustaa ihmisiä pidentämään työuraansa

verovähennykset voi saada nykyisessä järjestelmässä

tämä muuttaa ja laajentaa sitä kenttää niin että sen saman verovähennyksen voi nyt jakaa sitten ja kilpailuttaa sen palvelun tarjoajan

arvoisa puhemies

tuossa eduskuntakäsittelyn alkuvaiheessa saimme vahvaa viestiä siitä että erityisesti pienyrittäjät kokevat esitetynlaisen yle veron ongelmalliseksi

kerroin tuossa oman näkemykseni asiaan edustajien mustajärvi ja rönni puheenvuorojen jälkeen joten ehkä oltiin siinä mielessä tasapainossa

vaarana oli että yrittäjät joutuvat maksamaan tuon veron kahteen kertaan

ensinnä henkilökohtaisesta palkastaan sekä puolison että itsensä osalta ja toisaalta sitten yhtiönsä puitteissa

tämä ei suinkaan poista lamaa eikä poista sen ongelmia mutta tämä on yksi pieni askel oikea suunta ole merkinnyt tähän vastaus puhunut edustajille vuolanne kun virolainen huovinen mustjärvi pei virtanen paasio kerran niin tämä kierros riittää tällä kertaa ylitä ministeri oikeaan suuntaan

mutta kuten tässä keskustelussa on tullut moneen kertaan esille tämä parannus ei kuitenkaan poistanut sitä veroneutraliteettiongelmaa joka tähän edelleen jäi

meillä on verotuksessa ollut kauaskantoinen periaate siitä että yritysmuotoja kohdellaan verotuksessa samalla tavalla ja tätä kysymystä on syytä seurata

mikäli tämä epäneutraalisuus tuottaa ylitsepääsemättömiä ongelmia niin ongelma on syytä poistaa

se ongelma ei poistu sillä kuten keskustelussa on vilauteltu että palattaisiin yhteisöveropohjaan joka joissakin aiemmissa keskusteluissa on ollut koska kuten ainakin verojaoston jäsenet varmasti tietävät avoimia yhtiöitä kommandiittiyhtiöitä osakeyhtiöitä kohdellaan hyvin eri tavalla myös yhteisöveron osalta

kyllä ed

laukkanen siinä mielessä tulkitsitte puheenvuoroni oikein että olen lievästi turhautunut siihen rooliin mikä etyjin parlamentaarisella valtuuskunnalla on sillä kuten totesin näin jälkeenpäinkin arvioituna ajoittain oikeaan osuneet arviot ja puheenvuorot etyjissä eivät kovin helpolla johda konkretiaan päätöksentekoon etyjin jäsenmaissa

tässä on kyse siitä että valtio on luvannut kompensoida kunnille yhteisöveron alennuksen haitat ja tämähän on ihan tuttu käytäntö

itse kyseenalaistan myös sen onko tarkoituksenmukaista pyrkiä aina kaikissa veromuutoksissa siihen että julistetaan eri veronsaajatahoille että nyt kompensoidaan kaikki tämän vaikutukset

kiljunen totesi että kyllä ajoittain saattavat politiikan vaikuttamisen eturiviin etyjinkin kautta tietyt toimenpiteet johtaa

mutta ennemminkin peräänkuulutin tällä vertauksella sitä että voisimme vielä tiukemmin vaatia etyjin parlamentaarisen valtuuskunnan uudistamista samaan tapaan kuin teimme fortumissa jossa esitin nimenomaan että hallintoneuvosto lakkautetaan ja perustetaan tilalle neuvottelukunta jolloin ei anneta väärää kuvaa siitä mikä on tuon toimielimen todellinen vaikutus

paljon olennaisempaa olisi se että katsoisimme täällä valtion päässä muun muassa valtionosuuskysymyksiä käsitellessämme sitä paljonko kuntatalouteen pitää antaa valtion euroja ja sitten maksaisimme tuon määrän eikä tulisi sotkea näitä verokompensaatioita ja muita erilaisia ristiintilityksiä niin kuin nyt tavaksi on tullut

eli kerätään verot veroina ja katsotaan kuntatalouden ja kirkkojen tarpeet ja maksetaan sitten sen mukaan mitä ovat keksineet yleiskeskusteluun pääsee nyt eduskunta hyväksyi lakien sisällön ja kim toisella oikeaksi nähdään

mutta ei pidä kuvitella että tuolla tehtäisiin sanotaanko nyt liian sitovia tai ehkä riittävänkään sitovia päätöksiä jäsenmaiden kannalta

halusin vain heti kättelyssä korjata sen virheen että nyt oltaisiin lieventämässä rangaistustasoa

vanhan oikeustilan aikana määrättiin veronkorotus ja sen jälkeen rikostuomio jossa lieventävänä seikkana otettiin huomioon se aikaisemmin määrätty veronkorotus

nyt kun tätä veronkorotusta ei ole pohjalla tulee rikostuomio jossa ei ole lieventäviä seikkoja huomioitavana

sitä ei erikseen tarvitse rikosoikeuden systematiikan perusteella sinne kirjata koska tämä on automaatio jonka varmasti juristit kyllä ymmärtävät ja toivottavasti edustaja rajamäkikin tämän puheenvuoron jälkeen

arvoisa puhemies

tässä keskustelussahan olemme kaikki olleet pitkälti samaa mieltä niistä lainaehdoista mitä me olisimme toivoneet saatavan läpi takuita korotettua yritysverotusta ynnä muuta

laukkaselle jo ihan riittävän kattavasti

teidän vaihtoehtonne on tosiasiassa se että te olette valmiita asettamaan suomalaiset työpaikat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan verotulot kaiken sinne riskiin siihen samaan kuiluun missä irlanti tällä hetkellä on

kaikesta turhautumisesta huolimatta on parempi heittää köysi ja nostaa irlanti ylös sieltä kuilusta kuin hypätä tai sysätä suomalaiset työpaikat sinne perässä yhdessä koko hyvinvointiyhteiskunnan kanssa

aivan lyhyenä täsmennyksenä edustaja paasion puheenvuoron jälkeen ettei synny sitä käsitystä että nykyisestä laista olisi poistunut ankaroittamisperuste

siis hallituksen esityksessä valtiovarainvaliokunnan toiveesta esitettiin ankaroittamisperustetta tänne erityislakiin ja perustuslakivaliokunnan lakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan käsittelyjen jälkeen todettiin että sellaista ei tarvita

todella kun katsoo tämän päivän esityslistaa syntyy helposti se vaikutelma että kansanedustajat voivat asioihin vaikuttaa eikä se vaikutelma ole välttämättä edes väärä

myöhemmin käsittelemme niin ikään verojaostossa annettua mietintöä allekirjoittaneen nimissä tulevasta aloitteesta vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä verohuojennuksista mutta edustaja kiviranta tulee tässä yhteydessä käyttämään vahvan puheenvuoron

sinänsä valiokunta pitää verotukien ja tämänkin verotuen poistoa koskevia ehdotuksia lähtökohtaisesti perusteltuina

liikenne on merkittävä päästökaupan ulkopuolinen ympäristöohjauksen kohde ja autoverotus on olennainen osa sitä yhdessä vuotuisen ajoneuvoveron sekä liikenteen polttoaineiden verotuksen kanssa

valiokunta kuitenkin näkee edelleen perusteita ylläpitää tavallisten taksien kohtuullisen tasoista verotukea

muuttoajoneuvojen verotusta käsitellään tässä esityksessä myös

siihen ei enää liity sellaisia erityisperusteita että tätä verotukea tulisi ylläpitää

taksiyrittäjät voivat vaikuttaa tuen kattavuuteen joka tapauksessa autovalinnoillaan

heinäluoma kysyi minkä takia pääomaveron korotusta jonka takana kokoomus on liputtanut olevansa ei ole toteutettu

huomattavaa on myös että verotuesta palautuu jo nykyisin peräti neljäsosa tukeen sovellettavien niin sanottujen kuoleentumissäännösten vuoksi

verotus on kokonaisuus

pääomaveron korotus liittyy aivan olennaisilta osin yhteisöveron alentamiseen ja pienten pääomaverojen verovapauteen eli tältä osin myöskin pääomaverojen progressioon

verotuen puolitus alentaa jonkin verran esityksessä arvioitua verotuottoa mutta toisaalta se pienentää sitä lisäkustannusta joka tuen poistosta olisi muutoin aiheutunut yhteiskunnalle

uskon että tuo muutos pääomaverojen korottamisen suuntaan ja yhteisöverojen laskemisen suuntaan olisi jo tehty jos taloudellinen tilanne olisi vakaampi